arvoisa puhemies

hallituksen edustajalle on ihan pakko huomauttaa siitä että tänään on kiittämästä päästyä kiitelty raamiratkaisua

me olemme kaikki siitä iloisia ja tyytyväisiä että tällä tavalla on saatu työrauha suomalaisille työmarkkinoille mutta puutteitakin on ja yksi aivan selkeä puute on se että samapalkkaisuusohjelma ei millään tavalla ole edistynyt

mutta samalla kysyn myös sitä millä perusteella sitten suomen täytyisi olla jotenkin vetovoimaisempi kuin muitten pohjoismaiden koska meidän täytyy myös kantaa vastuu siitä ylenmääräisestä maahanmuutosta pitkällä aikavälillä

kuten myös kun ajatellaan että nuoret opiskelevat ammattiin ovat maatalousoppilaitoksissa ammatillisissa oppilaitoksissa pitäisikö myös sinne jo ulottaa tällainen syvempi eläinten terveyteen liittyvä

tässä vaiheessa puhumme taas perheiden yleisestä hyvinvoinnista perheiden ja vanhemmuuden tukemisesta sekä muun muassa siitä ovatko vanhempien työolot vakaat

kaikki toivomme sitä että kotoutuminen olisi mahdollisimman onnistunut prosessi jonka loppupäässä on hyvin kotoutuneita uusia suomalaisia jotka ovat myöskin työelämässä kiinni osaavat kielen ja ovat hyvin integroituja

kodit ja koulut tai ennalta ehkäisevä terveydenhuolto ovat kuitenkin aika voimattomia silloin kun nykyinen vapaamielinen alkoholin mainonnan ja markkinoinnin kulttuuri maassamme jatkuu

keskustelu asiasta on päättynyt ässille voittoa malmöstä oslo koulutus

on aika pöyristyttävää kun parhaaseen tvn katseluaikaan siideri ja olutmainokset ovat luontevasti pesuaine ja makkaramainosten lomassa pyörimässä

täydellinen kieltolakiasenne ei todellakaan ole ratkaisu alkoholiongelmiin mutta mielikuva tai suora alkoholin mainonta on monissa euroopan maissa jo kielletty

siinä valossa täytyy suomalaisittain vapaata mainontaa ihmetellä ja oikeastaan tällä tasolla emme enää voi jatkaa

kohtuus olisi hyvä tavoite alkoholin käytönkin maailmassa ja myöskin sen mainonnassa

hallintovaliokunta sai kuitenkin soviteltua hyvin niin aseturvallisuuden vaatimukset kuin myös metsästys ja ampuma aseharrastusten tarpeet

eläkeläisten alkoholin käytön lisääntyminen on taas uudenlainen ongelma jota vielä mikään taho ei ole oikein ottanut haltuunsa tai hoitoonsa

kumpula natri otti tuossa esille suvauksen ja haluaisinkin vielä jatkaa hänen kysymystään tiedustelemalla ministeriltä sitä millä tavalla voitaisiin edistää sitä että myös kuntapäätöksenteossa saataisiin ihan arkipäiväiseksi jokapäiväiseksi työkaluksi suvaus

monet sosiaalisista syistä johtuvat aseturvallisuutta heikentävät seikat kuuluvat sitten joillekin muille tahoille ja muille valiokunnille

toisaalta taas geriatrian ja alkoholihoidon yhdistämisestä ei siitäkään ole kovin paljon kokemusta mutta ilman muuta heidänkin ongelmansa on nyt entistä selkeämmin huomioitava

toinen asia koskee naisten syrjintää työmarkkinoilla joka johtuu tietysti suurelta osin siitä että vanhempainvapaakustannukset kaatuvat naisten työnantajien niskaan

laittomat ampuma asemarkkinat muodostuvat suomessa pääasiassa asuntomurtojen yhteydessä anastetuista aseista

arvoisa puhemies

nythän maria kaisa aulan johtamalta työryhmältä on tulossa raportti lähiaikoina tästä asiasta ja kysyisin ministeriltä onko mahdollista että jo tällä hallituskaudella otetaan sieltä eväitä toteutettavaksi tämän asian edistämiseksi

suurin osa ampuma aseisiin liittyvistä rikoksista tehdään juuri laittomilla aseilla ja kotitarkastuksia tärkeämpää on huolehtia valistuksesta ja tiedon jakamisesta koskien aseiden oikeaa säilytystä

siksi jonkinlainen kokonaisvaltainen alkoholipoliittinen selonteko tai muu selvitys olisi todella tärkeä jo siksi että osaisimme reagoida oikealla järeydellä oikeisiin asioihin

puhemies

tänään on kuultu että hallituksen kilpailukykypaketti olisi vailla olemassaolon oikeutta ja että asiantuntijoita ei taaskaan olisi kuultu

ennemminkin valitettavasti vaikuttaa siltä että meillä ei ole tilannekuva aivan yhtenäinen ei tässä salissa eikä myöskään muitten osapuolten kanssa

muun muassa asukasdemokratian kasvaminen on ihan myönteinen asia vaikka tietysti tämäntyyppiset demokratian kehdot vailla oikeaa vaikutusvaltaa vailla budjettivaltaa ovat ajan myötä ennemminkin keskustelukerhoja näin pahimmillaan

esimerkiksi kansainvälisen työjärjestön ilon mielestä juuri vaikea talous ja työllisyystilanne on riittävä perusta tälle kilpailukykypaketille koska talouden kestävyys mahdollistaa muita kansalaisten tarvitsemia asioita esimerkiksi terveydenhuoltoa tai työttömyysturvaa

mutta hyvää on myös se että esimerkiksi johtajasopimukset tulevat nyt tarkemmin käyttöön ja ovat yhdenmukaisia eri kuntien välillä

myöskin valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut tukensa näille meidän linjauksillemme ja olisikin mielenkiintoista kuulla millä tavalla ehkä olette tyrmäämässä nämä asiat

muitakin myönteisiä asioita esityksessä on mutta nyt byrokratiatalkoitten aikana on kuitenkin syytä huomata se että tämäkin esitys kasvattaa aika paljon hallintoa aivan liikaa hallintoa

olisi parempi nyt löytää sovun tie

taloussäännöksiä tiukennetaan suunnitteluvelvoitteita lisätään tulee esimerkiksi pakollinen hyvin säännönmukainen yksityiskohtaisesti säännelty kuntastrategia ja oikeudellisen asiantuntemuksen tarve myöskin kunnan hallinnossa kasvaa

pääministeri ei sinänsä laajassa puheessaan puuttunut lainkaan sisäiseen turvallisuuteen minkä suhteen hallituksen esitykset ovat kuitenkin aika kylmää luettavaa

arvoisa herra puhemies

niin kuin edustaja outi mäkelä sanoi niin perhevapaat isyysvapaat ovat edistyneet toivotulla tavalla mutta edelleen vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset kaatuvat kokonaan naisvaltaisten työnantajien niskoille

myöskin poliisin palveluverkkoa ollaan nyt harventamassa ja muutenkin leikkaukset kehyksistä aiheuttavat paljon turvattomuutta kansalaisissa

viimeisessä puheenvuorossaan ministeri ei vielä vastannut useaan huoleen siitä miksi maaseudun ja harva asutusalueitten tarpeita ei tuoda esille selonteossa ei edes sen loppuosassa missä käsitellään erityiskysymyksiä onhan tämä kuitenkin myös huoltovarmuuskysymys ja myöskin vakava sisäisen turvallisuuden asia

ne edustaja rantakangas poissa edustaja arvoisa puhemies

onko missään vaiheessa aiottu tehdä arviota siitä mitä nämä leikkaukset sisäiseen turvallisuuteen ja kehyspäätökset tekevät

se on eriarvoistava asia josta täytyy löytää joku ratkaisu

toinen kysymys liittyy kaivostoiminnan yh teyksien kehittämiseen jonka selonteko jättää avoimeksi

arvoisa herra puhemies

kaivannaisteollisuudesta usein vain pohjois suomen tarpeet nousevat esiin vaikka asia on hyvin tärkeä myöskin itä suomelle ja tässä itä suomen tarpeet on sivuutettu vain ihan maininnan tasolla

valtio on kuitenkin sitoutunut maksamaan liikenneyhteyksiä kaivosteollisuuden tarpeiden mukaan mutta uusi selonteko ei eikä myöskään kehysriihi lupaa tähän mitään

hallitus mainostaa parantavansa historiallisesti perusturvaa kun todellisuudessa perusturvan parannus koskee vain työttömiä heistäkin vain osaa ja vieläpä epätasa arvoisesti

työmarkkinatuen ja peruspäivärahan korotusesityksen suurin puute on kuitenkin se että korotuksesta hyötyvät eniten jo valmiiksi paremmassa asemassa olevat

arvoisa herra puhemies

emme ilmeisesti saa vastausta siihen tavoitteleeko hallitus kuntauudistuksellaan säästöjä vai ei saatikka että saisimme ihan yksilöidyn vastauksen siihen mikä se säästötavoite tarkasti ottaen olisi

arvoisa puhemies

on erityisen hyvä asia että uudistuksessa parannetaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien asemaa ja vähennetään näiden riippuvuutta vuosittain myönnettävästä harkinnanvaraisesti rahoitusavustuksesta josta järjestelmästä emme tietenkään vieläkään pääse eroon

osaltani myöskin kiitän edustaja paloniemeä siitä että hän nosti tämän vaikean ja hyvin ajankohtaisen alati ajankohtaisen keskustelunaiheen näin esille

kun paras hankkeen etenemistä moititaan on myös muistettava se että on menossa muitakin historiallisen suuria muutoksia muun muassa valtion tuottavuusohjelma ja alku hanke jotka myös myllertävät juuri siellä missä paras hankekin eniten myllertää

mietinnön keskeisenä näkökulmana oli ilmastolliset haasteet ja niiden yhteydessä mietinnössä viitataan usein hajanaiseen yhdyskuntarakenteeseen

hallitus sanoo parantavansa kaikkien heikommassa asemassa olevien asemaa mutta suurinta ansiopäivärahaa saavien tukea korottamalla tämä tavoite ei toteudu

työttömyysturvan korotus jättää myös yhteiskunnan heikompiosaiset eriarvoiseen asemaan

on selvää että kuntien talouden ja elinvoiman kannalta elinkeinojen kehittäminen on todella olennainen muuten ei työpaikkoja eikä verotuloja saada

tosiasia on että esimerkiksi pienemmillä päivärahoilla elävät opiskelijavanhemmat tai pienempien sairauspäivärahojen saajat ovat kaikkein heikoimmassa asemassa

niihin pitäisi pystyä kunnissa resursoimaan yhä enemmän voimavaroja kaikissa ikäluokissa ja ihan joka puolella suomea

kun pelissä on koko suomen aluekehitys ei voida vain laskea tähän mennessä aiheutettuja päästöjä vaan on rohkaistava ja tuettava siirtymistä kehittyneemmän autoteknologian käyttöön

onko tämä rakennelakityöryhmä lainkaan pohtinut kuinka hyvin nämä suurkunnat onnistuvat kehittämään elinkeinojaan ja varsinkin ajattelen muutakin kuin sitä suurkunnan keskusta ihan laajasti koko kunta aluetta

viime kaudella keskustavetoinen hallitus teki merkittävän periaatepäätöksen korottamalla alimmat äitiys isyys ja vanhempainrahat sekä sairauspäivärahat työmarkkinatuen tasolle

kotiapua annetaan vain suurissa vaikeuksissa oleville vaikka niin kuin tässä on moneen otteeseen jo sanottukin ennalta ehkäisevä vaikutus olisi mitä suurin silloin kun niin sanotuille tavallisille perheille kriisin hetkellä annettaisiin tuota apua

sosiaalipuoli on kuitenkin perinteisesti jäänyt vähän kuin lapsipuolen asemaan terveydenhuollon jalkoihin poliittisissa päätöksissä ja myös asenteissa

siinä yhdistetään sosiaali ja terveydenhuollon esi ja perusopetuksen kirjaston kuntien kulttuuritoimen ja asukaskohtaisen taiteen perusopetuksen valtionosuudet siis selkeyttä ja yksinkertaisuutta

liikenne tai ilmastopolitiikkaa ei ratkaista siirtymällä tiiviimpään yhdyskuntarakenteeseen eivätkä sitä suomalaiset kaikkialla edes halua

kysyisinkin ministeriltä onko tämä uudistuva terveydenhuoltolaki nostamassa myös sosiaalipalvelut niille kuuluvaan arvoonsa ja onko tämä uudistuva terveydenhuoltolaki linjassa paras hankkeen kanssa

henkilöautoriippuvuudesta pois pääseminen on keskeisessä osassa mietinnössä

on kuitenkin syytä huolehtia ettei esimerkiksi kulttuuritoimi huku kunnissa kustannusme noiltaan suurien sosiaali ja terveydenhuollon tai opetustoimen budjetteihin

alueiden ja liikkumisen tasa arvon nimissä verotuksellisten keinojen kehittymiseen haja asutusalueilla pitää paneutua nykyistä enemmän

arvoisa puhemies

tietoliikenneyhteydet ovat fyysisen infrastruktuurin rinnalla todella tärkeässä asemassa niin elinkeinotoiminnan kuin ihmisten asioidenhoidon ja myös viihtyvyyden kehittämisessä

ja kuitenkin jos me panostaisimme noihin peruspalveluihin ja kotiavun tapaisiin matalan kynnyksen tukiin myös erikoispalvelujen tarve vähenisi

ylläpitäjämallin poistuessa perusopetuksesta mahdollisen korvauksen perusteena ei ole enää yksikköhinnan ylittävä kustannus vaan koko kustannus valtionosuuden tullessa ikäluokan mukana kunnille

ottaen vielä huomioon että omaishoitajat ovat pääsääntöisesti eläkeläisiä ovat virkavapaalla tai työttömiä korvaus ei todellakaan ole järin suuri

kannatankin kyllä ajatusta siitä että ohjelmatyöhön ja lapsiperhepoliittisiin strategioihin panostetaan ja saadaan ne todella eläviksi myöskin siellä päivän poliittisissa toimissa

viime keväänä liikennepoliittisen selonteon lähetekeskustelun yhteydessä puhuimme liikenneturvallisuudesta lasten ja nuorten osalta

entä erityisopetuksen

omaishoidon tuen maksatus tulisikin pikimmiten siirtää kelan hoidettavaksi tässähän yhteistä tahtoa kuitenkin tuntuu löytyvän ja näin varmistettaisiin omaishoitajille tasapuolinen korvaus

tässä asiassa pitää kuitenkin pystyä antamaan konkreettisia linjauksia ja systemaattisia suunnitelmia siitä kuinka päätös päätökseltä parannamme liikenneturvallisuutta myös eri väestöryhmien muun muassa nuorten ja ikääntyneempien autoilijoiden osalta

nyt keskustelussa olevassa esityksessä on järjestelmään tehty välttämättömät muutokset

kilpailu ja kuluttajavirasto suosittaakin että vapaaehtoistoimintaa koskeva lainsäädäntö kannattaisi koota yhteen ministeriöön ja keskittää se yhdelle ministerille

keskusta kannattaa kotihoidon tuen edistämistä niin että se todella voisi tukea kotona tapahtuvaa hoitoa

haja asutusalueiden kannalta merkittävä työryhmä on riikosen joukkoliikennetyöryhmä joka tuo toivottavasti hyviä avauksia maaseudulle mahdollisten joukkoliikennemuotojen kehittämiseksi

tämä mahdollistaisi vapaaehtoistoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ihan koko yhteiskunnankin kokonaisedun mukaisesti

miten suhtaudutte tähän asiaan ja ikään kuin vapaaehtoistoiminnan tunnustamiseen itsenäiseksi ja tarpeelliseksi yhteiskuntasektoriksi

arvoisa puhemies

valtionosuusuudistuksen on myös tuettava paras hankkeen tavoitteita

sen on myös kannustettava kuntia tuottavuuden parantamiseen ja myöskin elinvoimaisempien kokonaisuuksien hallintaan

tosin rahoituksen kehittäminen sen osalta puuttuu koko yhteiskunnallisesta keskustelusta tällä hetkellä

esimerkiksi verotuksen kehittäminen muun muassa yksityisteiden osalta voisi olla tervetullut keino monien huonokuntoisten mutta paljon käytettyjen teiden ylläpidossa

lisäksi on huolehdittava esimerkiksi pienten lukioiden korkeamman valtionosuuden säilymisestä silloinkin kun ne yhdistetään isommiksi yksiköiksi jotta alueellinen tasa arvo lukio opetuksessa voidaan taata

teiden monin paikoin ala arvoinen kunto edellyttää paneutumista tältäkin hallitukselta se kun on samalla mitä parhaiten liikenneturvallisuus

alueelliseen tasa arvoon onkin syytä kiinnittää huomiota äskeisiinkin debattipuheenvuoroihin viitaten jos jatkossakin mielimme pitää tasa arvoisen ja laadukkaan koulutuksen koko suomen vahvuutena

arvoisa puhemies